herra puhemies

kyllähän se silloin johtaa siihen ilman muuta jos kalustoa esimerkiksi vähennetään että myös se poliisin toimintamahdollisuus heikkenee

te puolittain myönsitte sen että talouden kohdalla joudutaan tekemään kuten hallitusohjelmassa mainitaan lisäjäädytyksiä valtionapuihin sopeutuksia verojen lisäkorotuksia ja verovähennysten karsimista

ihan vielä tähän

tämä todellakin edellyttää pykälämuutosta koska muutoin ollaan siinä lilluvassa tilanteessa jossa sitten tulkitaan ja viranomaisillakin on taipumus joskus katsoa sitä pykälää tarkkaan ja tehdä sitten ratkaisuja sen mukaan

kuinka todennäköisenä pidätte sitä että edellä mainittuihin toimenpiteisiin kuten ohjelmassa myös mainitaan joudutaan myös jo tulevan syksyn aikana

kun vielä sitten aiemmin on ollut niin että pyydetään kunnalta lausuntoa ja on kaikkea tätä lausuntomenettelyä niin voin sanoa että kyllä meillä tätä hallintobyrokratiaa pyöritetään aivan turhan päiten

siis täysin päinvastaista politiikkaa täysin päinvastaista linjausta kuin mitä hallitus on omassa politiikassaan ollut toteuttamassa joten arvoisa herra puhemies oikeastaan on ihan pakko kysyä

sekä nyt käsittelyssä oleva ensi vuoden talousarvion täydennysosa että myös tämän vuoden neljäs lisätalousarvio tukevat molemmat tuota arjesta selviytymisen huolta

voisin kuvitella niin että erityisesti niiden poliisitaustaisten kansanedustajien jotka tuntevat varmasti myös sen käytännön työn kai pitäisi puoltaa sitten sen kaltaista uudistusta mitä te olette sanomassa elikkä että hallinto kevenee mutta melkein palvelu tai turvallisuus paranee

ja voin vahvistaa vielä sen että ministeri vehviläinen on halunnut viestittää osaltaan myös että sekä liikenne ja viestintävaliokunnan että eduskunnan yleinenkin kanta on ollut tässä asiassa mieluumminkin sallivampi että hän on valmis myös tähän pykälämuutoksen tekemiseen

onko todella niin että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta tämän kaiken tekstin jälkeen jos lopputulema on että kuitenkin ollaan tukemassa hallitusta

panostukset ihmisten pärjäämiseen koulutukseen osaamiseen sosiaaliturvaan ja ennen kaikkea työllisyyteen ovat keskeisiä asioita joita tänä päivänä tarvitaan

minä en ole kenenkään kuullut ainakaan sanovan en edes hallituspuolueista ja minä haluan kuitenkin luottaa että poliisimiehet täällä tuntevat tämän tilanteen ja haluavat nähdä myös hallituspuolueiden jäseninä tämän asian kokonaisvaltaisesti

arvoisa puhemies

se kielii myös siitä ja näkyy nimenomaan siinä että kansalaiset uskovat tulevaisuuteen näkevät oman taloudellisen tilanteensa varsin vakaana

edustaja tiilikainen on ansiokkaasti nostanut laajaa yhteiskuntasopimusasiaa jonka me tarvitsemme aivan välttämättä tulevan syksyn aikana

onko siinä vain käsienpesusta kysymys vai mistä siinä on kysymys

mutta ongelmat on kyllä ihan oikeasti myös nostettu täällä keskusteluun

rahoituksesta on tällä hetkellä huutava pula

pääministerin ja hallituksen tulee arvioida myös velkaantumisen taittamista jo nyt eikä ensi keväänä kun nähdään mitä tuloksia on saatavissa

ehkä ensimmäisenä voisin nostaa joukkoliikenteen palveluiden ostomäärärahat jotka muutoin tällä tasolla kokonaisuudessaan ollessaan tarkoittavat sekä bussivuorojen että junavuorojen lakkautumista ja yleensä ne tapahtuvat vielä harvaanasutummilla alueilla missä on siis vähemmän liikennöintiä jo muutoinkin

mikään talouden ennusmerkeistä ei anna sellaista oiretta että suomen talous olisi paranemassa oikeastaan minkään mittarin osalta ensi kevääseen mennessä

ensinnäkin haluan ottaa vastaan edustaja modigin kysymyksen voidaanko kuopioon kutsua asuntopolitiikkaan tutustumaan muitakin

totta kai myös etelän vuorot lahtikeravahelsinki välinen osuuskin on sellainen joka oman ostopalvelutukensa näyttää tarvitsevan

tervetuloa tulemme järjestämään aiheeseen liittyen sopivan ekskursion sopivana aikana muutkin kuin edustaja lindtman joka hänkin tarvitsee hieman tukiopetusta

tämä kaunis pelto jonkun toisen rajan takana

arvoisa rouva puhemies

hallitus tarvitsee ihan uuden suunnan

mitä kautta mennään uuteen hallitukseen sen aika tulee näyttämään

ja jos metropolihallinnolla halutaan sitten säädellä tätä niin jotenkin minä näen sieluni silmin teillä nyt sellaisen kolhoosialueen mihinkä kaikki kasataan ja kun viittasitte aiempaan pääministeriin vanhaseen hänen nurmijärvi unelmastaan niin tehän tavallaan torppaatte ihmisten halun asua omakotitaloissa maaseudulla vähän väljemmin

edustaja ei ole esittänyt

no siinä tapauksessa minä esitän oletin että edustaja on esittänyt että keskustan vastalauseen mukaisesti eduskunta kulkee tästä eteenpäin

sillekin pitää luoda mahdollisuuksia

kivirannan keskustan ryhmäpuheenvuorossa toteama ajatus tämän päivän velka on huomisen vero on todella ajankohtainen eli tämän päivän velka on huomisen vero

teen keskustan vastalauseen mukaisen pohjaehdotuksen

arvoisa puhemies

tässä mielessä kyllä eduskunnan ja hallituksenkin täytyy kaiken aikaa miettiä mikä on se tasapaino kuinka paljon voidaan lainata kuinka paljon mahdollisesti joudutaan menoja karsimaan jotta me emme tätä huomisen veroa ole liikaa lisäämässä koska se koituu oikeasti maksettavaksi niille nuorille joista osa on tänä päivänä vielä syntymättäkin tai jotka ovat nuoria koulutuksessa ja niin edelleen

teknisesti tietysti muista syistä mutta hyväenteisesti oletin että tämä korjattu versio tarkoittaa sitä että eduskunta voi tämän suurella yksimielisyydellä olla hyväksymässä mutta täytyy ihmetellä myös niitä keskustelun alkupuolella käytyjä erityisesti ympäristövaliokunnan jäsenten puheenvuoroja joissa kritisoitiin voimakkaasti jopa ehkä tämän lain ja tulevan asetuksen substanssia sekä myös käsittelyä

jäipä sellainenkin puheenvuoro tuolta korviin soimaan että kun ei ollut niin kuin oman mielen mukaan niin tuli boikotoitua valiokunnan kokousta ja kokouksia

siinä mielessä tuo sosialidemokraattien tekemä esitys erityisesti pk sektorille tulevasta lisäverotuksesta ja rasitteesta ei kyllä palvele sellaista elvytystoimintaa ja politiikkaa jolla pystytään edistämään suomalaista vientiteollisuutta suomalaista yritystoimintaa ja suomessa tapahtuvaa työllistymistä

jostain syystä on helppo ajatella niin että lisäämällä veroja pystytään paikkaamaan valtion taloustilanne

sellaisen kansanedustajan joka on eri mieltä velvollisuus on äänestäjien silmissä tai minun mielestäni jo perustuslainkin mukaan juuri osallistua ja merkkauttaa tarvittaessa eriävä mielipide

totta kai se on yksi keino mutta veron pitää olla aina kohdistettu niin että samalla se myös tuottaa ja tuottaa järkevällä tavalla myös muutakin kuin verotuloa

ei eduskunnan eikä kansanedustajien pidä tarkastella asiaa valtionosuusuudistusta siis yhden kunnan tai edes oman maakunnan vaan koko suomen kannalta koko kuntakentän palveluiden kannalta

tämä ei ole sinänsä mikään moite vaan uhkakuva sitä vastaan millä tavoin eduskunnan tulee toimia

tässä suhteessa tämä ainakin keskustan tavoite että pystytään turvaamaan palvelut myös pienissä kunnissa ei tämän valtionosuusuudistuksen kautta toteudu

niillä luotiin pohja niin että tämän päivän yrityksillä on ollut taseissa varaa jotta ne ovat voineet kantaa myös tätä taloustilanteen vaikeutta ja sitä kautta pitää työntekijöitä lomautettuina ja nyt sitten ottaa suuressa määrin jo varsin nopeasti takaisin

jos tuon tyyppinen näkökulma lähtisi leviämään niin sitten kyllä eduskunnalle ei kannata hurraata huutaa millään tasolla

tämä on hallituksen suoraa johdonmukaista politiikkaa pienten kuntien toimintojen alas ajamiseksi

valiokunnissahan tuo työ pitää pystyä tekemään se on selvä asia ja yhteistyössä ilman muuta hallitusryhmien ja ministerin kanssa joka on ollut tässä asiassa aktiivisesti mukana puolustanut kylläkin ympäristöministeriön lähtökohtakantoja mutta tullut vastaan niin kuin on pitänytkin

herra puhemies

kaiken kaikkiaan taloustilanne vaatii hallitukselta jatkuvasti herpaantumatonta työskentelyä ajattelua ja myös tämän vuosikymmenen velan määrän ja kestävyysvajeen tarkastelua

kriisikunnat ovat yksi asia joka kytkeytyy myös tähän kokonaisuuteen eli myös kuntatalouteen ja tässä suhteessa kyllä on toivottavaa että silloin kun kriisikunta ajautuu siihen tilanteeseen että se myös johonkin keskuskuntaan yhdistetään niin kyllä valtion pitäisi olla siinä mukana ja auttamassa tuota työtä

olennaista tietysti kansalaisten kannalta on että se viesti mikä tuolta jo itse asiassa useammankin vuoden ajan mutta ehkä viimeisen vuoden kahden aikana on oikein konkreettisesti tullut on nyt sitten saatu puettua myös tänne lakiin ja sitä kautta tulevaan korjattavaan uuteen asetukseen

ministeri sanoitte omassa puheenvuorossanne että tämän uudistuksen yksi lähtökohta on että vuosittain arvioidaan sitten valtionosuusuudistusta ja kehitystä eteenpäin

tavallaan jos en kuullut väärin tuon mielelläni sitten kuulen korjattavan jos näin olisi niin sehän johtaisi siihen että kuntataloudessa oltaisiin hyvin lyhyellä syklillä ja se ei ainakaan pitkäjänteisyyttä veisi eteenpäin

kyllähän onko sitten kyseessä kesämökki tai muu kiinteistö esimerkiksi vakituinen asunto lähtökohta tulee olla että nautitaan puhdasta vettä pohjavesiä ei pilata ja ympäristö on mahdollisimman hyvä

kun asiaa pohtii niin näin sen vain tulee olla

ja yleinen kansalaisten mielipide on se että ympäristönsuojelun eteen pitää tehdä töitä

tämä on ollut kansalaisten silmissä aivan selkeästi sellainen asia että tämän vanhan asetuksen puitteissa ei ole voitu mennä eteenpäin koska se on johtanut monissa paikoin täysin käsittämättömiin tilanteisiin

en syytä niinkään kauppamiehiä mutta sellaisia tavarantoimittajia tai valmistajia jotka tekevät sitten niitä huonoja en sano susitöitä vaan mätätöitä koska se on ihan eri asia

ympäristövaliokunta ja perustuslakivaliokunta omalta osaltaan ovat tehneet hyvää työtä ja tältä osin eduskunta on saanut nyt tämän ensimmäisen kerran oikein kunnolla hyppysiinsä

tämä on syytä havaita koska paljon juuri tästä ensimmäisestä asetuksesta on sitä likavettä eduskunnan päälle ja kansanedustajienkin niskaan kaadettu

olennaista on että eduskunta pystyy korjaamaan asioita ja tässä suhteessa kyllä parlamentarismikin osalta osaltaan on osoittanut toimivuutensa

se on näkynyt

on varmasti myös niin että ne jotka omasta mielestään ovat nyt tehneet ikään kuin ylisuuriakin investointeja aidosti kysyvät sen perään korvaako kukaan

se liittyy hyvin moneen asiaan

vuolanne ei meillä maassa ole parlamentaarista kriisiä

valtion kanssa näistä voi olla aika huono kiistellä mutta silti tämä jättää kysymyksiä ilmaan ja siinä mielessä meidän on kyllä hyvä muistaa jatkossa se mikä lainsäädännön käsittelyjärjestys on

meillä on toimintakykyinen hallitus ja uskon että huomenna kuten tänäänkin luottamuslauseäänestyksessä hallitus saa eduskunnan luottamuksen joka perustuu totta kai jokaisen kansanedustajan vapaaseen harkintaan

mikä on sen parempaa kuin nähdä vaikkapa suuri yleisötapahtuma ja siellä poliiseja paikan päällä ihan vain käyskelemässä kansalaisten keskuudessa

hallituksen esityksen pohjalta eduskunta lopullisesti lainsäädännön päättää ja ratkaisee

se luo muuten sitä turvallisuudentunnetta monesti paljon enemmän sekä luo nuorisollekin ja muille ihmisille hyvää mielikuvaa eikä aina niin että pitää pelätä niin kuin nuorempana on opetettu muutamia asioita ja taitaa kyseinen virkamiesvalta kuulua yhtenä siihen joukkoon

nyt tässä on menty kyllä kieltämättä hieman eri järjestyksessä ja se omituisuus varsinkin että asetus lähtökohtaisesti oli niin voimakas että se meni lain päälle se oli kestämätön tilanne

mutta tässä suhteessa haluan kyllä korostaa sitä että jokaisen kansanedustajan velvollisuus on toimia juuri omantuntonsa mukaan niin kuin oikeaksi näkee

nyt se tulee tällä kuntoon ja tämän lainsäädännön myötä uskon että meillä myös ympäristökysymyksissä pystytään hajajätevesien käsittelyn suhteen menemään ihan positiivisesti eteenpäin ja myös kansalaiset tämän ymmärtävät

virtuaalitupailta

se on yksi tapa kansalaisten seurata tätä keskustelua

toivon että ne edustajat jotka ovat täällä kritisoineet tätä näyttävät myös äänestyskäyttäytymisessään että heissä on niin kuin rotia eikä niin että ryhmänjohtaja sanoo mitä pitää tehdä

se on kansanedustajan itsellisyyttä että kun on jotakin mieltä arvoisa puhemies niin uskaltaa myös niin tehdä pelkäämättä että meneekö se ministerinpaikka seuraavassa jaossa

ehkäpä siihen omat syynsä löytyy

zyskowicz tuossa lopussa nosti tämän ohjelmapolitiikan esille niin täytyy todeta että on tietysti parempi että eduskunta ei määrittele yleisradion eikä minkään muunkaan median ohjelmapolitiikkaa

mielipiteitä toki voi esittää mutta se todellinen ohjelmatyö tehdään siellä mediataloissa uutishuoneissa toimituksen sisällä

mikä on sitten journalismia mikä sen etiikka on mikä sen toimituksen työskentelyn taso sen määrittelee hyvin pitkälti kukin mediatalo itse mutta myös julkinen ympäristö

siinä tietysti totuus rehellisyys asiassa pysyminen puolueettomuus riippumattomuus ovat kaikki sellaisia arvoja joita täytyy kunnioittaa ja eduskunnankin omalta osaltaan myös lainsäädännön kautta asettaa tavoitteeksi jolla suomalaista viestintäpolitiikkaa toteutetaan

siinä oli vähän talvisodan henkeä siinä mielessä että on selvää tietysti että pienen kansakunnan pitää pystyä vaalimaan myös omaa kulttuuriaan historiaa niitä erityispiirteitä joihin me tarvitsemme ilman muuta yleisradion kaltaista organisaatiota

mutta yhtä kaikki me tarvitsemme täydentämään myös muuta mediaa kaupallista radiota televisiota lehdistöä myös ei kaupallista jota suomessa on myös pystytty tukemaan jopa puoluelehtiä mielipidelehtiä

ihan tähän loppuun totean että erityisesti aluetoiminnalla on koko suomen tiedonvälityksessä erittäin keskeinen merkitys ja jatkossa siitä tulee pitää myös kiinni

se on aika sydämetöntä muuten

suomi on omalta osaltaan auttamassa kreikkaa jotta me autamme että eurooppa ei joudu siihen taloudelliseen kriisiin mihin me olemme muutoin menossa

arvoisa herra puhemies

talouspolitiikan jatkuvuus ja pitkäjänteisyys ovat yksi tärkeimpiä asioita joita jokaisen hallituksen ja myös eduskunnan pitäisi pystyä aina noudattamaan